arvoisa puhemies

molemmat lakialoitteet ovat hyvin mielenkiintoisia ansiokkaita puheenvuoroja perhepolitiikkaan ja toivon että ne saavat valiokunnassa asianomaisen hyvän käsittelyn

kun meillä on rataverkkoa kunnostettu nämä kunnostamiset ovat merkinneet sitä että entisiä kuormausalueita entisiä kohtaamispaikkoja on poistettu ja tämän vuoksi liikenne ahtautuu

väestönsuojeluun liittyy tietysti myös siihen varatun henkilöstön koulutus tehtävien tasolla oleminen ja toivon että myös tähän kokonaisvalmiuteen mikä liittyy väestönsuojelusektorille panostettaisiin ehkä nykyistä enemmän

pitäisi harkita kohtaamispaikkoja lisää nimenomaan yksiraiteisille radoille ja pitäisi myös ratamaksukäytäntöä muuttaa siten että se määräytyisi radan kustannusten ja kuntoluokan mukaan

tänä aikana tajutaan entistä enemmän myös se että isän läsnäolo on lapsen varhaislapsuuden aikana erittäin tärkeää ja se vaikuttaa hyvin monella tavalla lapsen kehitykseen

minusta tuntuu että kaikki ne henkilöt jotka ovat sijoitetut väestönsuojelutehtäviin eivät tiedä sijoitustehtäväänsä eivät välttämättä omaa siihen taitoja joita välittömästi saatettaisiin tarvita ja näkisin että meillä todellakin tämä väestönsuojelukysymys olisi laajemman keskustelun ja asioihin paneutumisen tarpeessa

se että vanhemmilla olisi myöskin yhteistä aikaa silloin kun lapset ovat pieniä ja aikaa lapsille on hyvin arvokas asia jolla autetaan lapsien kehitystä mutta tällä tuetaan myöskin perheitten koossa pysymistä

näin rohkenen lujasti otaksua että tällä on hyvin myönteisiä vaikutuksia jos erilaisia vaihtoehtoja ja erilaisia ratkaisuja perheitten hyvinvointiin ja lasten kotona tapahtuvaan hoitoon voidaan kehittää silloin kun lapset ovat pieniä

pitäisi luoda sellaista politiikkaa jolla suosittaisiin koko maan rataverkon käyttöä ja jossa olisi myös näitä liityntäraiteita

silloin jos tätä tarvitaan niin silloin aikaa voi olla nimenomaan asioiden kuntoon saattamiseen yllättävän vähän silloin pitää tehdä

todellakin on ongelma se että siellä missä teollisuus haluaisi ehkä käyttää rataa kiskoraiteitten rakentaminen on kallista eikä ole kuormauspaikkoja

muun muassa jyväskylässä oli muutama viikko sitten alan yksityisten yrittäjien kokous ja he toivat esille myöskin sen kuinka kierrätyksessä eri metallien ja muitten arvoaineitten erottaminen tapahtuu juuri yrittäjien toimesta kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

minusta nämä molemmat aloitteet ovat mielenkiintoiset ja hyvät puheenvuorot asiassa ja toivon että ne saavat sen huomion mitä aloitteentekijät ovat halunneet näillä esittää

pitäisi vähän tarkastella tilannetta että rautateistä saataisiin toiminnallinen ja palveleva kokonaisuus joksi se on alun perin suunniteltu ja jollainen se on ollut

mutta nykyajan virtaviivaistetulla politiikalla on menty liian ahtaille hakoteille

toivon että yrittäjien näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi jos eivät nyt tässä niin sitten asian seuraavissa käsittelyissä

vaikka lakihan tulee nyt päätökseen toivon että on nöyrää mieltä kuulla jos yrittäjillä on asiantuntevaa kritiikkiä ja tehdä tarvittavat lainmuutokset koska tällä hetkellä yrittäjäkentältä tulee palaute jossa yrittäjillä on hyvin paljon duubioita tämän asian suhteen

hän toi esille sen että lapsen oikeutta kyseisissä parisuhteissa turvattaisiin paremmin muilla käytännöillä kuin tällä esitettävällä lailla

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä tuon myös sen esille että meillä jätteitä kannattaisi hyödyntää monella tavalla ja eräs muoto on biokaasu

tällä vaalikaudella en työskentele työelämä ja tasa arvovaliokunnassa jossa olen aiemmin ollut neljä vuotta joten tarkkaan en pysty tietämään tämän kyseisen asian yksityiskohtia mutta uskon että hallituksen esityksellä on haluttu luoda hyvää työilmapiiriä ja turvata työntekijöitten oikeuksia

kysymys on hyvin aiheellinen jos määritellään lain mukaan huoltaja

eilen olin maa ja metsätalousministerin kanssa tutustumassa laukaan kalmarin tilalla biokaasun toimintaan

hänen vastuunsa jatkuu aivan toisella tavalla tämänkin jälkeen

mielestäni olisi ollut ihan harkitsemiskelpoinen asia että tämä olisi ulottunut myös julkisoikeudellisiin työpaikkoihin koska näen että kysymykset ovat siellä aivan samat kuin yksityiselläkin sektorilla

päivi räsänen toi erinomaisen hyvin esille mutta katson että tällä lakiesityksellä ei nimenomaan lapsen asemaa nuoren tai nuoren aikuistuvan ihmisen asemaa millään tavalla paranneta

päivi räsänen toi esille olisivat elämäntilanteissa realistiset ja toimivat mallit

päivi räsänen on tuonut asiassa esille

kovinkaan suurta arvoa tässä asiassa en näe kirkkohallituksen kannalla johonka tässä asiassa on viitattu

katson että meidän kansanedustajina ja suomen eduskuntana on kannettava tässä asiassa vastuu paljon laajemmat näkökohdat huomioon ottaen

arvoisa puhemies

kyllä tekee mieli sanoa ääneen tuo lause missä eu siellä ongelma

täällä ed

pulliainen viittasi tuohon seinäjokioulu väliin

samalla kun me tiedämme että se on hyvin ahdas pitäisi jo nyt muistaa että toinen raidepari kulkee seinäjokioulu välillä ylivieskaan saakka seinäjoelta jyväskylästä haapajärven kautta ylivieskaan

elikkä koko rataverkko tehokkaaseen käyttöön

silloin näitä pullonkauloja voidaan poistaa mutta samalla koko maan elinkeinoelämä hyötyisi siitä että on rautateitten palveluja ja kuljetuksia lähellä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys on oikein hyvä kannatettava ja uskon että valiokunnassa meillä tulee monia parannusehdotuksia asian suhteen

arvoisa puhemies

hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta näiltä osin mitä tässä on keskusteltu on varsin paikallaan

näkisin että tämä on vakava kysymys johonka alkoholinkin osalta tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota ja näkisin että mahdollisuudet alkoholiveron tuntuvampaan nostamiseen olisivat olleet paikallaan

voimistelusta selkä kipeänä asiana että hallintovalio taa lähete keskustelua varten käsitellään päivystyksen kymmene

anteeksi sonja terveysvaliokuntaan

eu parlamentaarikot sanovat että tämä on kotimainen asia jossa voidaan päättää asioista ja meillä maa ja metsätalousministeriö piilottelee sitten eun taakse tässä asiassa

joka tapauksessa ongelma on täällä tänäänkin useassa puheenvuorossa eri poliittisista ryhmistä todettu ja osaltaan on kysymys myös näitten porotalousyrittäjien ja lammasyrittäjien ja muittenkin jaksamisesta

pentti oinonen on tehnyt lakialoitteen jonka yksi allekirjoittaja haluan myös olla ja olen allekirjoittanut tämän aloitteen

pentti oinonen toi esille katiskakalastus on hyvin voimakkaasti vähentynyt ainakin niillä vesillä joilla minä ennen tsernobylin laskeumaa kalastin

arvoisa puhemies

täysi tunnustus on annettava kolmelle pohjois karjalan kansanedustajalle kolmesta eri eduskuntaryhmästä

janne seurujärven aloite saa valiokunnassa asianmukaisen käsittelyn ja johtaa siellä hyvään keskusteluun ja rakentaviin ratkaisuihin

lauri kähköselle hän toi erinomaisesti esille sen kumpi on tärkeämpi ihminen vaiko peto

sitä kautta lapset vanhempiensa kanssa oppivat kalastuksen hyödyllistä taitoa kalan valmistamista ruuaksi kalan perkaamista

toivon että kunnille ei tämän lain myötä tulisi lisää kustannuksia koska yksityiset ovat hoitaneet hyvin tarkoituksenmukaisesti oman tehtävänsä tällä alueella

pekka ravi ryhmänsä puheenjohtajana toi hyvin realistiset tosiasiat esille jotka ovat osa arkipäivän elämää kuten ed

minä uskon että nämä perinteiset taidot joita menneinä vuosikymmeninä jokainen osasi ovat yllättävän harvojen taitoja tänä päivänä

saara karhu toi äsken esille ja alleviivaan juuri näitä valtion puolustushallinnon rajavartioston ja pelastustoiminnan lentokenttätarpeita

pentti oinonen toi esille tällä on myöskin kalastuksenhoidollista merkitystä

toivon että ei tulisi semmoista ylhäältä päin tulevaa turhaa byrokratiaa päälle vaan että mahdollisimman vähin kustannuksin voitaisiin toimia mahdollisimman tehokkaasti ja että lain käytännön toteutusta sitten seurattaisiin ja oltaisiin valmiit myöskin nöyrästi

onko väärin käyttää sitten nimeä energiajuoma jos niissä ei energiaa ole

todellinen ongelma nuorille on sitten kuitenkin keskiolut ja siiderit

nyt yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden

niitten käyttö on se ongelma joka näkyy monella tavalla hyvinkin valitettavina ilmiöinä

suomessa on eletty satakunta vuotta tilanteessa jossa suurpedot eivät ole olleet varsinainen ongelma ja herää kysymys kuka on tuona aikana tähän maahan suurpetoja kaivannut

toivon että löydetään ne ratkaisut että myös ilmailu tässä maassa voi olla valinnainen liikennemuoto ja kansainvälisten jatkoyhteyksien käyttämä

sisällä mietinnön mukaisina pn

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä

turkka kertusta ensimmäinen käsittely on päättynyt

nyt niille on liikenne saatu jatkumaan ja muun muassa jyväskylän tikkakosken kenttähän on selvä että se ainakin kenttänä tulee säilymään koska se on ilmavoimien erittäin voimakkaassa käytössä

mutta toivon että me pidämme huolta että meillä säilyy riittävä lentoasemaverkosto ja että valtion omat toiminnat voivat jatkaa nykyisin

yleiskeskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaisen

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

kun eu direktiiviinsä perustuen velvoittaa meitä tähän suurpetokantojen ylläpitoon näin ymmärrän näin ainakin on annettu ymmärtää itse en hyväksy tätä enkä pidä tätä oikeana mutta on annettu ymmärtää että eu meitä tähän velvoittaa niin heitänkin vastattavaksi kysymyksen arvoisalle ministerille kiitän että hän on paikalla täällä

korvaako eu ne menot joita riistavahinkojen ja tämän lain kohdalla tapahtuu sitten suurpetovahinkojen korvauksessa

arvoisa puhemies

yleinen periaatehan on se että joka on taustalla vahingon aiheuttajana tai syynä siihen että vahinko tulee jota on korvattava hän myös maksaa

teen kysymyksen

eivät kai nämä vahingot joita suurpedot aiheuttavat tule suomalaisen veronmaksajan maksettaviksi

tällä hetkellä he eivät saa yleisiin kulkuvälineisiin juniin ja linja autoihin opiskelija alennuksia ja mielestäni pitäisi olla joku menettely jolla nämäkin henkilöt saisivat heille kuuluvat opiskelija alennukset

kysyn

minkä verran

korvaako eu kokonaan nämä vahingot joita suurpedot aiheuttavat vai mikä on eun osuus vahinkojen korvaamisesta

katson että jos henkilön päätoiminen työ on opiskelu niin silloin vaikka ei olisi tiedekunnan tai korkeakoulun tai yliopiston kirjoilla vaan olisi avoimen kirjoilla pitäisi olla oikeus tältä osin opintososiaalisiin etuihin

aivan kuten aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja ja esittelijä täällä totesi radon on aine jota ei voida aistia ja siinä suhteessa vaarallinen ja petollinen

jos asia on niin että suomalainen veronmaksaja korvaa kuinka paljon näillä rahoilla voitaisiin hankkia vanhuksille sosiaalihoitoa kuinka paljon voitaisiin näillä rahoilla pienentää koulujen opetusryhmiä kuinka paljon voitaisiin tehdä muuta sellaista mitä kansalaiset kaipaavat terveydenhoidossa

arvoisa puhemies

keskustelin asiasta tänään suomen ylioppilaskuntien liiton varapuheenjohtajan kanssa ja hän piti ihan soveliaana että tätä opintososiaalisten oikeuksien mahdollisuutta laajennettaisiin myös tähän joukkoon

mikko alatalo sanoi suomessa lentokenttäverkosto on myöskin syöttöliikenteen osa kansainväliseen lentoliikenteeseen

tämä on aiheellinen kysymys

kaikki eivät syystä taikka toisesta pääse haluamaansa oppilaitokseen

kysymys petovahinkojen osalta on myös laajempi kuin kysymys pelkästään kotieläinten menetyksestä tai koiran menetyksestä

pelkään kovasti että kun osakeyhtiömuoto tulee niin sen toimitusjohtaja esittää tai jos ei hän itse kehtaa esittää niin hän palkkaa jonkun konsultin joka laskee mitkä kentät ovat kannattavia ja mistä pitää luopua

he opiskelevat avoimessa korkeakoulussa opiskelevat itse asiassa täyden vuoden opiskelusuorituksia ja sitten seuraavana vuonna tulevat valituksi ja näin ollen he ovat olleet opiskelijoita mutta vailla niitä etuuksia joita katson tällä lakialoitteella heille kuuluvan

arvoisa puhemies

minulta ovat eräät kesämökin vapaa ajan asunnon hankkineet kysyneet kuka korvaa sen että ei uskalleta olla vapaa ajan asunnolla

toivon että lakialoite tulee myönteisesti käsittelyyn

sitten ymmärrän että jos jollakin osakunnalla ylioppilaskunnalla on omia itse kustantamiaan palveluja niin nämä voivat olla eri asia

vapaa ajan asunnon arvo kärsii tästä syystä

se että on näitä paikoitusmaksuja on ainakin minun kohdallani johtanut käyttäytymisessä siihen että vältän auton käyttöä ja vältän asiointia niillä paikkakunnilla ja niissä liikkeissä missä paikoitusmaksuja on

silloin meillä lentokenttäverkko voi olla tästä hyvinkin olennaisesti harventunut

sitten on kysymys pelosta

lapsiperheen äiti myöskin kaupunginvaltuutettu eräänä aamuna kertoi että niin ja niin monta suurpetoa on siellä aivan pihapiirissä nähty ja hän sanoi että hän ei ainakaan uskalla viedä lapsia vaunussa siihen pihalle ulkoilmaa saamaan ei kerta kaikkiaan uskalla ja tämäkin on tapahtunut kuntayksikössä joka on kaupunki eikä ole itärajan pinnassa

mutta ne etuudet jotka ovat yleisesti valtion toimesta näkisin niin että silloin kun voidaan osoittaa että opiskelu on päätoimista ja etenee tarkoituksenmukaisella tavalla ne etuudet jotka ovat yleisesti valtion toimesta opiskelijoille kuuluvia opintososiaaliset etuudet tulevat myös näille opiskelijoille

löydän kotipaikkakunnaltani kyllä ne paikoitusalueet missä ei paikoitusongelmia ole joskus voi olla ongelma että autoa ei aina saa varjoon mutta yleensä sekin onnistuu

vanhastaan suomen kielessä kun puhutaan käsitteestä vanhemmat pidetään itsestäänselvänä että ne ovat isä ja äiti tai äiti ja isä

minä toivon että tässä tajutaan nyt tällä kertaa myös turvallisuuden ja ilmavalvonnan merkitykset

edelleen on sanottu että vahinkoja aiheutuu